no kyllä ihan varmasti on

mutta sitten on vain niin että kaikkialla maailmassa ne maat joilla ei ole omia merkittäviä öljy kivihiili kaasu tai erittäin merkittäviä vesivoimavarantoja ovat vain lähtökohtaisesti riippuvaisia tuontienergiasta

en väitä näitä faktoja vastaan mutta sitten pitää myös muistaa se koko kuva ja se että sitten kuitenkin rakennerahastovarojen kautta käytetään pitkälti samantyyppisiin toimintoihin satoja kertoja enemmän varoja kuin mistä tässä varsinaisessa maakunnan kehittämisrahassa on ollut kysymys

varmasti on kysymys monesta eri asiasta ylipäänsä siitä että toimintaympäristön epävarmuutta voidaan pienentää ei vaikeuteta markkinoitten ennustettavuutta erilaisilla windfalleilla ja muilla hankkeilla minkä lisäksi on toki todettava että eurooppalaisen energiapolitiikan tämänhetkinen sekasotku on heijastunut kaikkialle euroopassa ja siltä osin vaikeuttanut tilannetta

arvoisa puhemies

siunatuksi lopuksi edustaja pekkariselle vaikka hän ei olekaan enää läsnä kun hän täällä kysyi että onhan näin että ihan putkeen ei ole mennyt

mutta niin kuin edustaja pekkarinen tietää ongelmia meillä on ollut ja työpaikkoja menetetty ainakin viimeiset kymmenen vuotta joista kymmenestä vuodesta edustaja pekkarinen on itse ollut seitsemän vuotta elinkeinoministerinä jyri häkämies vuoden ja allekirjoittanut kaksi